ulkoasiainvaliokunnan mietintö oli yksimielinen ja siinä on hyvin koottu näitä eri valiokunnissa esiin nostettuja osakysymyksiä niin kansainvälisestä ihmisoikeuspolitiikastamme kuin kansallisesta perus ja ihmisoikeustilanteesta

ensinnäkin lähisuhdeväkivallan vastaisen työn voimistamista toiseksi vanhusväestön ihmisarvoisen kohtelun ja perusoikeuksien toteutumisen vahvistamista johdonmukaisella toiminnalla kolmanneksi oikeusvaltion perustekijöiden kuntoon saattamista sitä että oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin käytännössä toteutuu ja oikeutta saadaan kohtuullisessa ajassa kohtuullisin kustannuksin

neljänneksi kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa avainkysymys on se että toimitaan määrätietoisesti koordinoidusti pidetään kiinni ihmisoikeuksien ja demokratian puolustamisesta kaikissa suhteissa niin taloudellisessa kanssakäymisessä kuin poliittisissa yhteyksissä diktatuurivaltioihin tai vajaan demokratian valtioihin

vaikka eussa entistä tiiviimmin tehdään yhteisiä politiikkalinjauksia niin sitten se kuinka tiiviisti ne kytketään toisiinsa käytännön toimissa on jo huomattavasti heikompaa

herra puhemies

siinä painopisteenä oli väkivallan vähentäminen ja siellä taas yhtenä painopisteenä lähisuhdeväkivallan vähentäminen erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen

samaan aikaan oli käynnistetty sosiaali ja terveysministeriössä myös näiden tukipalvelujen ja neuvontajärjestelmien tehostaminen juuri tässä suhteessa niin että ei pelkästään täällä kovan oikeuden puolella paranneta toimia lainsäädännössä ja poliisin toimissa esimerkiksi vaan myöskin sitten täällä tukipalvelujen puolella

laajalla poliittisella yksituumaisuudella pidennettiin velka aikoja jotta takaajat eivät joutuisi maksamaan ennen aikojaan isoja summia ja soviteltiin korkoja jotta nämä velalliset pystyisivät selviämään niillä sovitelluilla koroilla siitä velkataakastaan

näin vältetään sosiaalisia ongelmia

juuri tästä samasta on kysymys nyt näiden kriisimaiden osalta

edellisellä vaalikaudella tiukennettiin lähestymiskieltoa tehostettiin sitä koskevaa sääntelyä ja muun muassa tämä vakaan tahdon pykälä poistettiin rikoslaista

elikkä kaikissa tilanteissa sitten tuli tämä samojen perusteiden mukaan rangaistavaksi myös parisuhteenaikainen väkivalta

sen jälkeen nyt sanotaan että tämä paljon miedompi toimi että helpotetaan selviytymistä laina ja takausaikoja pidentämällä olisi kai paljon pahempi ja aivan järkyttävä toimi kun se on juuri se tapa millä tästä tilanteesta selviydytään

yksittäistapauksista kannellaan laillisuusvalvojille vaikkapa eduskunnan oikeusasiamiehelle tai sitten hallintokantelutietä ennen lääninhallituksille nyt aluehallintoviranomaisille ja niiden perusteella tehdään sitten välillä julkisempia välillä vähemmän julkisia päätöksiä siitä onko rikottu lakeja tai hyviä hoitokäytäntöjä

riitta leena paunio viimeisinä työkuukausinaan kokosi lääninhallituksilta varta vasten laveampaa tietoa siitä minkälaisia havaintoja näistä laitosten tarkastuksista on tehty mitä epäkohtia on vanhusten kohtelussa ja tuostahan sitten tuli se syksyn keskustelu näistä aika synkistä esimerkeistä

nyt pari viikkoa sitten riitta leena paunio teki yhteenvetonsa johtopäätöksiä näistä lääninhallitusten selvityksistä ja havainnoista

tietysti myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vuosien mittaan tekemien tarkastuskäyntien ja kantelupäätösten perusteella tällaista johtopäätöstä voidaan myöskin tehdä

paunio saattoi sosiaali ja terveysministeriön tietoon käsityksen siitä että ministeriön tulee arvioida onko laatusuositus riittävä turvaamaan ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten perusoikeuksien toteutumista erityisesti suositellun henkilöstömitoituksen osalta vai tarvitaanko asiassa lainsäädäntöä

samaan tapaan tehtiin sitten myös suosituksia siitä että vanhusten vapauksia loukkaavia itsemääräämisoikeuden rajoituksia vaikkapa kiinni sitomista pitäisi säännellä tarkemmin lainsäädännössä

se on todella yli vaalikauden takaa

muutaman kerran vuodessa koko hallituksen kokoonpanolla käytiin tärkeitä ison naapurimaan kanssa käytäviä asioita läpi ja odottaisi että tämäntyyppisiä uusia ja vanhoja työmenetelmiä käytettäisiin aktiivisesti

tähän tapaan pitäisi myös muiden perusoikeuskysymysten osalta tehdä juuri vaikkapa tämän toimintaohjelman laatimisen yhteydessä tämmöistä laveampaa kattavampaa selvitystä jonka pohjalta lähdetään sitten oikeissa asioissa tehokkaasti liikkeelle

jos suomen tilannetta geopoliittisestikin tarkastellaan niin meidän tämmöisiä poikkeuksellisia etuja tulevaisuudennäkymiin on se että me olemme arktisen alueen naapurissa ja olemme alueeltaan ja voimavaroiltaan massiivisen venäjän naapurissa ja tämän pitäisi olla kahdenvälisessä venäjä politiikassa kaiken aikaa mietinnässä miten näitä sekä kahdenvälisiä että kansainvälisiä verkkoja hyväksi käyttäen toimitaan pitkälle tulevaisuuteen katsoen

esimerkiksi tässä keskustelussa ei ole käsitelty arktista neuvostoa tai barentsin neuvostoa tai juurikaan itämeren neuvostoa myöskään jotka kaikki ovat semmoisia joissa suomi on pitkin historiaa ollut aktiivinen ja aloitteellinen

siellä ei kovin moni muu ajattele siltä kannalta miten tämän maailmankolkan kannalta ja tulevaisuuteen päin on järkevää toimia

ja kun sitten on tämmöinen kriisitilanne niin meidän ei pidä kapeuttaa sitä katsetta pelkästään euvenäjä akselille vaan hakea kaikkia reittejä joilla voidaan toimia hedelmällisesti eteenpäin

nimittäin kysymykseni tai kommenttini koskee juuri tätä eurooppa neuvostosta liikkeelle lähtenyttä mallia että euromaat sitoutuvat toistensa puolesta ikään kuin omavelkaiseen takaukseen sen varalta että joku maa oman taloutensa takia tai sitten parlamentin kieltäytyessä jättää osallistumatta tähän tukipakettiin

nythän on hyvin mahdollista että tulemme törmäämään siihen että esimerkiksi italiasta ja espanjasta tämän taloudellisen kriteerin takia ei niitä summia tulekaan

yhdyn noihin edustaja braxin huomioihin että kansalaisaloitteen asianmukainen käsittely puhemiesneuvoston ohjeiden mukaisesti on erittäin tärkeää ottaen tässä huomioon esimerkiksi sen valtavan joukon ihmisiä jotka tämän aloitteen ovat liikkeelle saattaneet

ja joissakin maissa jopa nämä juridiset tulkinnat perustuslaki tai maastrichtin sopimuksen euroopan perussopimuksen tulkinta estävät sen että tukea voitaisiin antaa

tällöin periaatteessa voisi tämä suomen osuus moninkertaistua ja vielä tämä malli että siellä ne jotka ovat ehtineet tehdä päätöksiä joutuisivat ensikädessä paljon isommankin osuuden rahoittamaan tästä paketista on käsittämätön oikeastaan toisaalta myös se että imfn osuus ei kasva siinä tilanteessa että joku maista jää tulematta tähän pakettiin mukaan

tuosta perustuslakilinjauksesta edustaja sasi ja pari muuta edustajaa antoivat tosiaan hiukan kapean kuvan

tämä jälkimmäinen on huomionarvoista

on väitetty että kreikan vanhat lainat ja vakuudettomat lainat irtisanotaan jos kreikan kahdenvälisissä uusissa lainoissa on reaalivakuusehto

toisaalta siellä on sitten tämmöisiä perustuslaillisia toimeksiantoja että pitää mennä yhteiskunnan kehittyessä myös eteenpäin ja voidaan hyvin sanoa että tässä yhdenvertaisuusasiassa on olemassa tällainen taustalla näkyvä toimeksianto mennä eteenpäin kun yhteiskunta ja demokraattinen päätöksenteko sen sallivat

arvoisa puhemies

näinhän ei suinkaan ole

nyt sitten tämä on tavallaan tässä jatkovalmistelussa yhdistetty siihen että halutaan kaikki mahdolliset joukot saada tämän uuden rangaistusmallin piiriin

sen takia että tämä on uusi rangaistusmuoto ja tähän liittyy näitä vaikeita kysymyksiä tällainen pohjoismainen etenemistapa vaikuttaisi perustellummalta

meillä hökästäisiin suoraan kahdeksan kuukautta rajaksi eikä ole kokemuksia edes kokeiluvaiheen toiminnoista siitä miten tällainen valvontarangaistus toimisi

tässä mielessä lakivaliokunnan varmaan kannattaa harkita näitä kriteereitä ja myöskin katsoa ne lainsäädännön sisällöt ihan kautta linjan verrata vaikkapa ruotsin tai muiden pohjoismaiden ehtoja myöskin niitä käytännön järjestelyjä miten valvontarangaistus on toteutettu ettei mennä ikään kuin vain suoraviivaisesti hallituksen esityksen perusteella vaan arvioidaan mahdollisimman huolella miten erilaisissa sääntelyissä on pärjätty käytännössä miten nämä naapurimaiden mallit ovat toteutuneet

sillä lailla saadaan tästä esityksestä jalostettua vielä siinä paremmasta jos ei tule parempi

toivottavasti tämä edeltävä työ on sitten ollut tämmöistä vapaata huolellista vaihtoehtojen tarkkailua eikä ole liiaksi rajattu toimeksiannoin minkälainen lopputulema pitää tuosta esityksestä tulla

arvoisa puhemies

jos katsotaan sitä kansainvälistä vertailua niin siellähän pääsääntöisesti ne ammattikorkeakouluja vastaavat jotka ovat muotoutuneet julkiselta pohjalta valtion tai kuntien oppilaitoksista jatkavat julkisoikeudellisen oikeushenkilön muodossa

osakeyhtiöt ovat käytössä lähinnä silloin kun se historia on senkaltainen että siellä on ollut todella rahojaan kiinni panevia yksityisiä osakkeenomistajia jotka ovat lähteneet koulutusta kehittämään

meillä nyt väännetään ikään kuin pakkoratkaisuna että julkisesti ylläpidetyt pystyyn pannut laitokset pitää muokata tähän osakeyhtiömuotoon joka periaatteessa on tarkoitettu liiketoimintaan yritystoimintaan

ammattikorkeakoulun luonteeseen paljon paremmin sopivia organisaatiomuotoja löytyy julkisoikeudellisen laitoksen säätiönkin tai sitten tämmöisen erillislainsäädännön varaan pohjautuvan organisaatiomuodon kautta

siinä tietysti on valtioneuvoston hyväksymä kyberturvallisuusstrategia olemassa mutta sen toteuttaminen on aika lailla alkutekijöissään

siinä mielessä pitäisin henkilökohtaisesti tärkeänä että pidetään avoimena myös muita vaihtoehtoja kuin osakeyhtiöitä tälle jatkovalmistelulle

samaan aikaan euroopan tasolla näyttäisi olevan vastaavasta tarve

arvoisa puhemies

eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan puolesta täytyy tervehtiä tyydytyksellä tätä ehdotusta että hallitus on tuonut niiden ongelmien paikkaamiseksi ratkaisuehdotuksensa joita edelliskaudella tehdyn lakiesityksen ympärillä havaittiin ja joita ongelmia myös on aiheutunut tästä korkeimman oikeuden tulkintalinjasta

eri hallinnonalojen eri neuvostokokoonpanojen eri pääosastojen ja komissaarien välille pitäisi laatia paljon tiiviimpi yhteistoiminta tämän laajassa mielessä kyberturvallisuuden ja sen osan kyberpuolustuksen kehittämiseksi ettei tulisi päällekkäisiä ja kalliita ratkaisuja eri maissa

missä määrin tämä on tulevan vuoden suunnitelmissa puolustusministeriön osalta ja miten erityisesti kytketään nämä kansalliset ja euroopan tason kehityslinjat yhteen

kyllähän sitä siellä arvioitiin mutta nähtiin juuri nämä julkiseen vallankäyttöön liittyvät kysymykset merkittävämmiksi kuin sitten tämä sopimusoikeudellinen vapaus tehdä myös sanktiojärjestelmiä

oikeastaan niiden suuntaviittojen pohjalta joita tuolloisesta lausunnosta on voitu hakea hallitus on sitten tätä valmisteluaan tehnyt

tämä talouskriisi on johtanut siihen että näitä eun valtiontukisäännöksiä on joustavoitettu nimenomaisesti määräajaksi mutta tosiasiallisesti myös vähän laveammin ja varsinkin kun nyt samaan aikaan päästötavoitteita kovasti kiristetään kansainvälisellä tasolla niin tällainen erityinen malli positiivinen malli joka suomessa on ollut yhdistetyssä voiman ja lämmöntuotannossa plus sitten puuraaka aineen käytössä teollisuuskombinaateissa sehän olisi kaikella tapaa suositeltava malli koko euroopankin mittakaavassa

perustuslakivaliokunta tulee tutkimaan tarkasti myös tämän mallin ja käymään siitä asiantuntijakuulemiset ja antamaan sitten omat mielipiteensä erikoisvaliokuntien käyttöön

uskon että tällä kierroksella tulee ihan hyvää lainsäädäntöjälkeä

voisi hyvin ajatella että tämmöisen teollisuuslaitoksen pelastuspaketin yhteydessä myös eu säännöstöt joustaisivat että ne sallisivat vaikkapa väliaikaisen määräaikaisen verotuen tällaiselle energialle jota tuotetaan luonnon kannalta säästeliäässä yhteistuotannon mallissa

jatkaisin näitä kysymyksiä joita edellä esitettiin eikö kannattaisi tosiaan vakavissaan lähteä ikään kuin valtiovallan yhdessä näiden yritysten ja miksei myöskin työntekijöiden ja paikkakuntien kanssa hakemaan tällaisia hyvinkin epäortodoksisia uudenlaisia keinoja joilla pystyttäisiin pelastamaan suomalaista teollisuutta ja suomalaisia työpaikkoja

tällaisia sodasta johtuvia erityisolosuhteita ovat olleet muun muassa kaupunkien pommituksiin liittyneet suojautumiset ja paot niihin liittyvät vammautumiset pohjois suomen ja karjalan evakkomatkat tai siviilisairaanhoidon poikkeustilanteet sodan oloissa

nyt olisi korkea aika ottaa se myös valiokunnassa käsittelyyn ja tarvittaessa tulisi kuitenkin tämä epäkohta tarkemmin määrätyillä ehdoilla hoitaa kuntoon

alkujaan pelkästään sotilasvammoja sodankäynnissä aiheutuneita vammoja koskenut lainsäädäntöhän laajennettiin aikoinaan koskemaan myös näitä räjähdysonnettomuuksia

tällä korvataan tapaturmaisesti saatu ruumiinvamma jos se on aiheutunut puolustuslaitokselle kuuluvista aseista ammuksista miinoista räjähdysaineista tai muista taisteluvälineistä jotka eivät ole oikeudettomasti olleet muun kuin puolustuslaitoksen hallussa

tähän nyt sitten lisäyksenä ehdotetaan määräystä että niin ikään korvausta suoritetaan sairaudesta tai vammasta joka on aiheutunut sotatilanteeseen liittyvistä muista poikkeuksellisista olosuhteista

kuten viittasin tarvittaessa tätä voidaan täsmentää ettei sitten tule liian vaikeaksi tämä tulkintatilanne mutta kyllä näinkin määriteltynä tuo jo rajaisi ne tilanteet sellaisiin joissa selvästi voidaan osoittaa että sodan ajan poikkeusolot ovat syntyneen vamman syynä

arvoisa puhemies

tällainen yhtä ministeriä koskeva epäluottamuskeskustelu on harvinaista ja ehkä näissä pelisäännöissäkin on vähän kehittämisen varaa

kun sotien päättymisestä on kulunut tosiaan vuosikymmeniä ja mahdollista korvausta tarvitsevien määrä ei ole enää suuri tämä korvausperusteiden väljentäminen ei aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia toisi oikeudenmukaisuutta kuitenkin ja siinä voitaisiin tai siihen kun yleensä niin kuin yleensäkin sotilasvammalaissa selvästi lääketieteelliset perusteet lääketieteellinen arvio ratkaisisi oikeuden mahdollisen korvauksen suorittamiseen

olisi varmasti ollut keskustelulle eduksi jos olisi sallittu vastauspuheenvuorot muillekin kuin ministeri wallinille tuossa keskustelun ydinkohdassa olisi nopeammin edetty tässä varsinaisessa pääasiassa sen selvittelyssä se puhemiesneuvostolle terveisinä

täällä edustaja kääriäinen ja monet muut keskustasta ovat perustellustikin kaivanneet parlamentaarista selontekoa turvallisuus ja puolustuspolitiikasta ja puolustusvoimauudistuksesta

näitä evakkojen liikkumiseen ja näihin siirtymisiin liittyneitä tapauksia tapahtui ennen kaikkea pohjois suomessa ja karjalassa mutta

nyt on varmaan muistutuksen sana paikallaan